ei voida jättää tätä yksistään kuntien varaan niin että kunnan sosiaalityöntekijä päättää maksetaanko hänen osallistumisensa vankilan ulkopuolella olevaan kurssiin vai ei

esimerkkinä heitän sen että itsekin olen huomenna jättämässä useiden teidänkin allekirjoittaman lakialoitteen siitä että törkeisiin rikoksiin syyllistynyt henkilö ei voi päästä tuomiossaan puolikkaalla tai yhdellä kolmasosalla tai kahdella kolmasosalla olevalla vähennyksellä

on ehkä totta että niputin yhteen vihreiden vaaliohjelman tai vihreiden päämäärät ja sen mitä vihreät nuoret haluavat mutta mielestäni vihreät nuoret ovat siinä mielessä myös poliittinen tulevaisuus ja voimavara joiden ääni kantautuu puoluehallitukseen saakka myös teillä

monesti jää kokematta nuorilta se kurssijakso jos siihen ei ole riittävästi osoitettu voimavaroja elikkä varoja

mikäli perinteisen avioliittolain kannatus ei saa perjantaina enemmistöä avioliittolakiin on syytä ja mahdollista vaikuttaa myös kansalaisaloitteen kautta

minulle oli yllätys se kun tänään täällä puhuttiin siitä että asiantuntijoita kuullessa tuli selville että rakentajat rakentavat laadukkaammin itselleen kuin julkiselle sektorille

osa teistä ei ole vielä allekirjoittanut sitä lakialoitetta ja toivoisin että tämänkaltaista moraalista keskustelua jatketaan tässä salissa sillä me emme voi laskea sitä hintaa että esimerkiksi törkeitä rikoksia joita ovat murha tappo törkeä raiskaus esimerkiksi tai lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tekevät rikolliset astuvat vapaalle jalalle istuttuaan vain esimerkiksi puolet tuomiostaan

me kaikki muistamme sen esimerkiksi kulutustarvikkeissa että vielä muutama vuosikymmen sitten nehän kestivät vuosikaudet vuosikymmenet esimerkiksi pesukone tai auto

ja saksassa ainakin tämän lähteen mukaan minkä itse löysin muun muassa der bild lehti on maininnut tästä vihreiden nuorisojärjestöstä joka on tällaista asiaa ajanut

lisäksi myös mainitaan että vihreiden kansanedustaja hans christian ströbele on voimakkaasti ottanut kantaa sisarusten sukupuolisuhteiden sallimiseksi tulevaisuudessa

tämänkaltainen epäkohta yhteiskunnassa on suomessa korjattava ja perussuomalaiset tulevat tämänkaltaista politiikkaa uskoakseni jatkamaan tulevina vuosina

muutospaineen alle joutuisivat myös päiväkotien ja koulujen opetussuunnitelmat jotka alkaisivat pitää esillä homoseksuaalista sukupuolisuuntautumista sekä sukupuolen moninaisuutta

ei sekään ole yllätys että kun aikanaan sukkahousut keksittiin niin keksittiin semmoiset sukkahousut että ne kestivät liian hyvin joten ne piti suunnitella hajoamaan nopeammin ja markkinoille tuli tämä muoti ilmiö että kaikki tuotteet tehdään kulutusta varten elikkä rikki meneviksi

toinen asia

se on oikeudenmukaista se on uhrin oikeusturvan kannalta välttämätöntä ja me kaikki tiedämme että se loppujen lopuksi on yhteiskuntarauhan kannalta parasta

tätähän nyt ei voida millään tavalla verrata koulurauhaongelmiin tai koulukurin heltymiseen sen vuoksi että opettajat eivät pysty puuttumaan asioihin tai eivät uskalla puuttua jos me suomme sen että varusmiehiä ei niin sanotusti simputeta turhaan

sukupuolivähemmistöjärjestöt vaatisivat itselleen suurempaa julkista tukea jotta heidän edustamiensa vähemmistöjen identiteetti ei jäisi vähemmälle huomiolle sukupuolienemmistöihin nähden

näissä kiinteistöissä jotka on kivestä rakennettu tai muutoin niin hyvin rakennettu puusta ei ole satojenkaan vuosien päästä homeongelmia

kyllä armeijassa ja varusmiespalveluksessa on hyvä kuri ja kuri kuuluu ollakin ja saada ryhdissä pysymään mutta jonkin näköinen rakenteellinen ongelma on myös olemassa jos kolmannes nuorista ei enää mene armeijaan tai keskeyttää sen

vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtajan hanna hakon blogi pohti mitä kaikkea seksuaalikäyttäytymistä koskevaa lainsäädäntöä voisi kyseenalaistaa

se kertoo taas siitä että aikaisemmin osattiin suhtautua vakavasti tuotteen kestävyyteen ja sen valmistamiseen

viime viikolla eun päämiesten kokouksessa sovittiin siitä että euroopan ulkorajoille perustetaan näitä vastaanottokeskuksia niin sanottuja hot spoteja ja rajatarkastukset aloitetaan siellä

kristinuskon käsitys miehen ja naisen välisestä elinikäisestä avioliitosta joutuisi vähitellen syrjään ja sen esillä pitäminen tulisi tuomittavaksi

hako nosti esiin muun muassa seksiviihteen suojaikärajat ja vapaaehtoisen insestin mutta kierteli aihetta lähinnä mitä jos me kannattaisimme tätä ajatusleikkinä

tällöin ymmärtääkseni myös sovittiin näin että silloin vasta dublinin sopimusta aletaan sisärajoilla noudattamaan elikkä tämä liikkuvuus kestää ainakin sinne marraskuuhun saakka

elikkä kyllä me voimme armeijassa kuitenkin olla inhimillisempiä siinä suhteessa että kun kaikki eivät ole samalla motoriikalla varustettuja henkilöitä niin pyrittäisiin siihen että pidettäisiin kiinni kaikista niistä heikoimmistakin henkilöistä jotka eivät välttämättä siedä sitä samaa prässiä kuin toiset

muutokset ulottuisivat myös transsukupuolisiin henkilöihin jotka avioliittolain muutoksen myötä saisivat adoptiomahdollisuuden lisäksi pitää miehenä ja naisena solmitun avioliiton voimassa vaikka toinen tai molemmat vaihtaisivat sukupuolensa

kerran asiantuntijat ovat tulleet tähän päätökseen että rakentajat rakentavat tahalleen huonompaa laatua julkiselle sektorille niin siihen tulisi lainsäädännöllisesti puuttua hyvin voimakkaasti

siinä mielessä luulen että huoleni on aito tai ainakin vilpitön

itse en usko siihen että me perustamme uusia mietintöjä työryhmiä ja annamme kunnalle keppiä siitä että asiat tulevat kuntoon vaan meidän täytyy lainsäädännöllisesti muuttaa näitä asetuksia

kysyisinkin ministeri orpo

mitä suomi voi tehdä sen osalle että suomen vetovoima voisi hiukan vähetä tästä nykyisestä tahdista

en minä sitä pahuuttani sano minä vain tulkitsen näitä asioita tällä kehityksenkululla mitä on tapahtunut ja mitä ihmiset ovat sanoneet

edustaja lehden puhe oli erinomainen ja yhtenä esimerkkinä hän nosti täällä esille sen että rakennusvalvonta tulee laittaa uudelle tasolle

ovatko meidän toimet ajan tasalla siten että suomen vetovoima voisi vähän vähetä

julkaisun mukaan yhteiskunnan eri elementtien rakentuminen kahden sukupuolen normin perustalle estää sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisten osallistumista

itse asia mitä halusin tulla sanomaan oli se että ihmettelen sitä kuinka meidän pääministeri otti niin voimakkaasti kantaa tämän kansalaisaloitteen lain puolesta

on hävettävää suomessa sanoa sitä että nämä rakennusvalvojat käyvät työmaalla vain katsomassa välttämättömät rakenteelliset ratkaisut ennen kuin ne piilotetaan mutta sen jälkeen heitä ei siellä näy

meillähän on tulossa sellaisia toimia joilla me tiukennamme turvapaikkapolitiikkaa ja tältä osalta voisimme myös ymmärtää että meidän kantokykymme ei kestä nykyisessä tahdissa vastaanottamista

arvoisa puhemies

lisäksi kun tiedämme myös että muun muassa sosialidemokraattien puheenjohtaja voimakkaasti vetosi kansanedustajiinsa että äänestävät lain puolesta niin huolestun siitä ennen kaikkea että millä perusteilla

oikeusministeriö on siis jo ottanut kantaa siihen että kahden sukupuolen normi on myös pian vanhentumassa oleva arvo ja onkin helpohkoa ennustaa että sukupuolineutraalius tulee olemaan horisontissa siintävä yhteiskunnallinen tavoite

minä olen samaa mieltä edustaja kiljusen kanssa siinä että kyllä meidän täytyy ne hyvät opit ottaa naapurimaista meillekin huomioon jos siihen vain taloudellista kompetenssia löytyy

halusin nostaa esille energiatodistuksesta vielä sen näkökulman kun julkisten rakennusten homekorjauksia tullaan kiihtyvässä määrin tekemään ja niissä monesti myös niitä tutkimuksia tehdään hyvin pienellä tai epämääräisellä ammattitaidolla

meidän tulee asettaa valtion tasolta erilaisia tavoitteita ja myös määräyksiä millä tavalla rakennusta ja rakennuksen kuntoa tullaan valvomaan niin rakentaessa kuin sen valmistumisen jälkeenkin

kun sukupuoli käsitteen murentaminen aloitetaan avioliiton murentamisella sukupuoli menettää merkityksensä sen olennaisimmalta osalta

tämmöisten erilaisten kriteereitten luomisessa tulisi yhdenmukaistaa jokaiseen kuntaan jonkunnäköiset kriteerit siitä millä tavalla näitä rakentamismääräyksiä noudatetaan ja korjaamisesta ja tutkimuksista

kuitenkin haluan palata vielä tähän lasten subjektiiviseen oikeuteen varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon koko päivän osalta jokaisen lapsen kohdalla

uskon siihen että jos me säädämme lakeja missä ei pääse vastuuta pakoon koski se sitten rakentamista suunnittelua tai valvontaa tai huoltoon liittyviä niin laatu paranee

esimerkiksi työttömyyteen vedoten se ei ole kantava ajatus koska eihän se tarkoita sitä jos on työttömyyttä pitkäaikaistyöttömyyttä tai jopa mielenterveysongelmia perheessä että sen lapsen paikka ei ole kotona

toivoisin että tämmöinen yhteinen pelisääntö löytyisi kaikkien ministeriöiden kesken koska ministeriöistähän se lähtee liikkeelle että tulee selkeitä ohjeita kunnille niin kuin tässäkin esityksessä oleva asia sitä peräänkuuluttaa

siksi tulevan eduskunnan onkin syytä tarkoin tutkia asiaa eikä lähettää valmistelematonta lakiesitystä hyväksyttäväksi

eivät ne koske tunteita käyttäytymismalleja tai ihmissuhteita

siinä mielessä edelleen painotan sitä että hallitus tekee toimenpiteitä että niitä perheitä tuetaan kotona elämisessä ja jaksamisessa ja siihen suuntaan meidän täytyy mennä

kannatan edustaja hirvisaaren esitystä avioliittolain muutosesityksen hylkäämisestä

vastaavasti sukupuolineutraalia avioliittolakia ajetaan harhaanjohtavasti ihmisoikeuden nimissä sillä avioliiton solmiminen ei ole ihmisoikeus tässä mielessä

me emme voi ulkoistaa lasten hoitoa ja perheitten elämää minnekään kunnille enenevässä määrin ihan pelkästään sen tähden että on hyvä tavoite että kaikki pääsevät päivähoitoon niin pitkäksi aikaa kuin vain itse haluavat

suomalainen työmoraali kunnia kuinka se on mahdollista kun yritykset pääosin ovat ulkomaisten pääomasijoittajien omistuksessa tai pienetkin yritykset näyttävät tulevan tuolta suomenlahden toiselta puolelta

toisekseen täällä oppositio tänään hyvin paljon myös piirsi semmoisia kuvia että jos lapsi menee kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen tai päivähoitoon niin aletaan leimaamaan lapsia tai heidän vanhempiaan

mistä tällainen ajatus on tullut

siinä mielessä olisin toivonut että me lainsäätäjät olisimme rehellisesti voineet sanoa että me haluamme muuttaa lain vaikka se ei tällä hetkellä ole syrjivä

hyvänä esimerkkinä

kun kysyin valtuustossa miksi tämä on päässyt niin homeeseen että se puretaan ja rakennetaan uusi niin vastaus oli että se on niin vanha se rakennus

vastaus oli mielestäni huono koska se oli ainoa rakennus sillä asuinalueella omakotitalotyyppinen rakennus joka puretaan ainoastaan sen johdosta että kaupunki omisti sen

no me tiedämme

toivon että meidän kansanedustajamme viisastuisivat ja ymmärtäisivät että tässä laissa on kysymys enemmästäkin kuin vain aikuisten oikeuksista

elikkä meillä on paljon parannettavaa siinä kuinka me pidämme huolta kiinteistöistämme eikä sitä edesauta se että poliittisesti nimetään johtavat henkilöt valvomaan sitä tehtävää

elikkä tämä henkilö joka ei halua antaa lupaa sen otteen pyytämiseen voi kokea sen epäluottamuksen osoituksena sen kysymyksen jo yksistään jos se esitetään vain hänelle mutta ei esimerkiksi toisille töihin tuleville henkilöille

tämän johdosta tämä noudattamisen vastuu ja etiikka jää kyllä tälle vapaaehtoistoiminnan toteuttajalle ja siinä mielessä se ei välttämättä aina ole paras mahdollinen ratkaisu

en ole asiantuntija enkä rupea neuvomaan miten näitä homeongelmarakennuksien kaltaisia katastrofeja vältetään tulevaisuudessa mutta koska olen lainsäätäjä haluan peräänkuuluttaa sitä että meidän täytyy säätää sellaisia lakeja että nämä ammattilaiset eivät pääse vastuutaan pakoon

olen kuitenkin nyt tyytyväinen lakivaliokunnan puheenjohtaja holmlundin mainintaan siitä että tämä laki sisältää tässä otteessa tämän seksuaali tai väkivalta tai huumausainerikoksen maininnan

kotouttamisasioiden siirtäminen sisäasiainministeriltä työ ja elinkeinoministerin vastuulle on joidenkin mielestä varmaan ihan perusteltua onhan sen tarkoitus lisätä maahanmuuttajien työllisyyttä ja kotouttamispolitiikan vaikuttavuutta

minun on kuitenkin vaikea uskoa siihen että ministerivastuun vaihtuminen yksistään saavuttaa hallituksen tavoitteen joka on puolittaa maahanmuuttajien työttömyys

tosin on vaikea uskoa sitä että nämä seksuaalirikoksista saadut tuomiot tulisivat virassa olevan työnantajan tietoon julkisuuden kautta koska useat näistä käsitellään suljetuin ovin tai jollain muulla inhimillisellä tavalla niin että uhri ei tule paljastumaan

suomen maahanmuuton integroimisen ongelmat ovat niin monisyiset ettei niitä työ ja elinkeino ministerin toimin voi korjata yksistään ellei tunneta maahanmuuttajien eri kansalaisryhmien erityispiirteitä ja niiden tarpeita

työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausunnossa pidetään erittäin tärkeänä että suoraan lausunnosta valiokunnan sanomisista yhteistyöhön yhteensovittamiseen ja ohjaukseen varataan riittävät resurssit ja että hallinnon uudistamisessa turvataan kotouttamispolitiikan pitkäjänteisyys ja jatkuvuus

valiokunta peräänkuulutti lausunnossaan myös maahanmuuttajajärjestöjen toimintojen turvaamista siten että ne voisivat toteuttaa kotouttamistyötään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti

jostain syystä valiokunnan lausunto jättää huomioimatta tässä yhteydessä muut kolmannen sektorin toimijat eikä näe heidän toimintojensa turvaamisen tärkeyttä vaikka osaamista kotouttamisesta omaa moni muukin kolmannen sektorin toimija kuin maahanmuuttajajärjestöt yksinään

siinä mielessä olisin toivonut että lakivaliokunnassa olisitte tämän pureskelleet loppuun saakka koska nytten vapaaehtoistoiminnan järjestäjä ei voi tätä lakia käyttää yhtään mihinkään jos hän aidosti epäilisi että se otteen pyytäminen olisi tarpeellista

miksi näin

tältä osin myös lain valmistelu ja aloite hallituksen esityksenä on puutteellinen joten tältäkin osin on helppo yhtyä edustaja juvosen esittämään vastalauseeseen

arvoisa puhemies

ymmärrän ja yhdyn tarpeeseen että maahanmuuttajien työttömyys pyritään puolittamaan

hallitukselta voisi toki tulla myös sellainen lakiesitys jossa hallintoja kehittämällä ja resursseja lisäämällä pyrittäisiin puolittamaan myös valtaväestön työttömyys ihan vain syrjäytymisen ehkäisemiseksi

arvoisa rouva puhemies

tämänkin hallituksen esityksen osalta ollaan paljon keskusteltu ja mielipiteitä esitetty ja historia sitten aikanaan todistaa ja toteaa kenen puhetta olisi pitänyt kuunnella

mutta tähän loppuun haluan vielä sen sanoa omalta osaltani että näiden suomen ja suomen kansan kannalta erittäin hyvien ja pitkien ja kestävien arvojen murentaminen näin nopealla aikataululla on tavallaan niin suuren luokan yhteiskuntakokeilu että me emme osaa sitä nähdä

oleellista varmaan tässä kansalaisaloitteessa on kuitenkin nyt tarkastella sitä ovatko nämä tuomiot riittävän oikeudenmukaisia vai eivät

toki edustajat osaavat nähdä jos vähän historiaa selaavat taaksepäin miten erilaisia kansakuntia on tullut ja mennyt tässä maapallon historiassa

ei edes rooman rappion aikana eikä minään muunakaan yhteiskunta aikana yhteiskunnan taholta tultu määrittelemään millainen sen avioliiton pitää olla millä tavalla se pitää muuttaa

olisin halunnut häneltä kysyä vielä sitä millä tavalla nyt nämä lakivaliokunnan lausumaehdotukset velvoittavat eduskuntaa eduskuntahan nytten vaihtuu tässä hyvin pian vaalien jälkeen ja johtavatko käytännössä minkälaisiin toimenpiteisiin nyt nämä kuusi lausumaehdotusta

arvoisa puhemies

vielä tästä on todettava kuitenkin se että avioliitto viime kädessä halutaan muuttaa tunteisiin vetoamalla ja mielikuvia piirtämällä

siinä mielessä jos tämä ei johda tiukempaan tulkintaan tai tiukempaan lainsäädäntöön tai esitykseen esimerkiksi ministeriön tai jonkun muun kautta mitä tässä on kansalaisilla seuraavaksi tehtävissä

me olemme tänäänkin kuulleet sen useamman edustajan suusta että nämä eivät ole perustuslakikysymyksiä ihmisoikeuskysymyksiä saati mitään muitakaan säädöksiä rikkovia toimenpiteitä korjaavaa lainsäädäntöä vaan tämä on pelkkä puhtaasti mielikuvakysymys

täytyykö heidän uudelle eduskunnalle tuoda uudelleen samanlainen kansalaisaloite jossa vaaditaan vaikkapa nytten alarajan nostamista ylemmäksi jotta se voidaan sitten vaikka uudelleen käsitellä

lopuksi haluan sanoa sen että suomi on sitoutunut ykn lasten oikeuksien sopimukseen jonka mukaan lapsella on oikeus säilyttää sukulaissuhde ja pitää yhteyttä vanhempiinsa

tämän lainsäädännön myötä muutokset avioliittolakiin estävät lasta tapaamasta toista biologista vanhempaansa ja se on tämän avioliittolainsäädännön iso ongelmakohta

tämä on yhteiskuntakokeilu joka on sokea ja sen jäljet tullaan myöhemmin näkemään

arvoisa herra puhemies

hallitus tuudittautuu täällä aivan väärään joulurauhaan nimittäin se moittii oppositiota nyt siitä että oppositio tekee joko liikaa tai liian vähän talousarvioesityksiä

lain tarkoitushan on helpottaa kolmansista maista korkeaa pätevyyttä vaativien tehtävien työntekijöiden suomeen tulemista ja täällä viipymistä

me olemme tehneet erittäin hyvin talousarvioesityksiä uskallan sanoa molemmat oppositiopuolueet mutta hallitus ei viittaa kintaallakaan niihin missään muussa vaiheessa kuin kun niitä ruvetaan moittimaan siitä että te leikkaatte jatkuvasti

arvoisa puhemies